minusta tällainen oikeusprosessin kuormittaminen ja kiusanteko on todella vaarallista se että tällaista voi ylipäätään tapahtua

uudessa rahankeräyslakiesityksessä on toki ihan hyviä asioita muun muassa se että luvansaajayhteisön toiminnan ei tarvitsisi yksinomaan olla yleishyödyllistä vaan tärkeintä olisi se että itse rahankeräys on sitten yleishyödylliseen tarkoitukseen

nostromodomestic ehdotuksen

surullista jos näin on

ymmärrän että meillä pitää olla oikeusturva mutta eikö se voisi edes jotakin maksaa jos tiedetään että lopputulos on asiakkaan kannalta päinvastainen

se oli hyvä uutinen että te ministeri lisäätte viestintävirastoon voimavaroja jotta voitaisiin taistella niitä operaattoreita vastaan jotka katkaisevat lankaverkot ilmoittamatta eivätkä järjestä korvaavaa palvelua tilalle niin ettei kaikkien tarvitsisi toimia kuten itse olen joutunut toimimaan

on aivan päivänselvää että tulevaisuudessa riidellään siitä minkälaista tämä puu on ollut onko se oikeantyyppiseltä kohteelta

kirsti mattila arvosta puhemiesten ehdotuksen

mutta kuten edustaja mäkipää ansiokkaasti nosti esille todennäköisesti venäjältä tulevassa puussa tai ulkoa tulevassa puussa on leima eivätkä koirat paljon perään hauku miten se on tuotettu minkälainen alkuperä tällä puulla on

mutta joka tapauksessa ainakin tässä vaiheessa valmistelua aiotaan säilyttää nimenomaan sen luvanvaraisuus

edusti

arvoisa puhemies anatoli

tein rikosilmoituksen ennen kuin sain omat operaattorini heräämään siihen että kansanedustaja toki tarvitsee laajakaistan

myös ehdotuksen

mielestäni ainakin vähintään rekisteröidyiltä yhdistyksiltä ja puolueilta pitäisi riittää ilmoitusvelvollisuus

ja onhan tämä

itse asiassa kaikista tärkeintä on avoimuus rahankeräyksissä se että olisi selkeästi nähtävissä esimerkiksi netissä listat mitä keräyksiä on jolloin jo tämä meidän yhteisöllinen verkkotoiminta itse asiassa vähän samaan tapaan kuin jossain tori

kukaan meistä ei halua ettei metsäteollisuus saisi puuta omiin käyttökohteisiinsa kukaan meistä ei halua että arvokas sahapuu menee polttoon

toiset

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero kolme sanoo vain neljässä a

ja otetaan aina

voimme huolimatta siitä että tänne puuta riittää erittäin hyvillä mielin hoitaa sen että suomen vajaakäyttöiset ja vajaatuottoiset metsät saavat uuden elämän

fi toiminnassa takaa sen että ei siellä voi vilunkitoimijat kauhean kauan säilyä tämmöisessä toiminnassa mukana

tällä markan otto numero ostaa

arvoisa puhemies

kapuamiseen ei syty

mielestäni talousvaliokunnan puheenjohtajan pitäisi tietää finnveran suhdannelainoista vientiluotoista ja teollisuussijoituksesta

mari vaali kirjoitti keskisuomalaisessa hyvin ansiokkaasti siitä mikä meillä nykytilanne on ja itse asiassa tilanne jatkossakin jos tämä rahankeräyslaki tässä muodossaan menee sitten läpi mitä sieltä ministeriöstä on kuulunut

ystäviä kyllä varmasti ole listalla taa

rustemusta ja arvonsa puhemiesten esityksen omalle yhdeks

ehkä olisi myös syytä tietää että konkreettisesti tälläkin hetkellä pekkarinen lienee valtavan delegaation kanssa solmimassa intiaan vientikauppoja hyvä niin

ennuste ylittyy arvonlisävero kuin niskan mustaketun ja puhemiesten ehdotuksen kymmenen josta näki puhemies karen ström turunen osapuolen nesteen esityksen numero yksitoista ja kaksitoista pyrstö hongisto arvoisa puhemies canadan yhdistämään tulla osa puhemiesten esityksen

mutta haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä että jos me olemme epäsymmetrisen syklin pohjalla silloin kun muut maat jo nousevat ja euroopan keskuspankki päättää nostaa korkoja onko meillä silloin vielä varaa kiitos teidän hyvän taloudenpitonne elvyttää

laitettiin facebookiin että tällainen keräys ollaan järjestämässä tälle miehelle joka on kaikkien tuntema mutta jolla ei totisesti erityisesti varoja ollut niin että saataisiin asianmukainen hautakivi tälle kaikkien rakastamalle ihmiselle

muheva

jouni laiho poliisihallituksen apulaishallintopäällikkö totesi että taloudellisissa vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamista kyllä toki voi harjoittaa rahankeräyksillä mutta tämä tarkoittaa elävien auttamista ei kuolleitten hautaamista

ja edustaja j

tuskin muste arvoisa puhemies teen esityksen numero viisitoista kuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista yhdeksän n

kun ministeri tuossa otti tämän rakennepaketin tai kuntien normitalkoot esiin niin kyllä ihan näin kuluttajalähtöisesti haluan ministerin pohtivan sitä mihin me tällä ylenpalttisella säätelyllä yksityisessä rakentamisessa tähtäämme mitä hyötyä me siitä saamme versus siihen kuinka paljon se aiheuttaa kustannuksia sekä kunnalle että yksityisille ihmisille

se vedettiin pois sitten sieltä netistä mutta vanhaan perinteiseen malliin sitten kerättiin niin kuin kylissä on tapana muutenkin monesti vähävaraisia auttaa

arvoisa herra puhemies

ostetun lehden tavasta puhemiesten esitykset kaksikymmentä rystyä suinen pesäero kuin myös kannattaa edusti mustan

kolmannes yrittäjistä joutuu pitämään myymälänsä auki ilman omaa vapaata tahtoaan ja tämä ei ollut eduskunnan henki ei varsinkaan talousvaliokunnan henki

näin asia saatiin ihan kuntoon hautajaiskuluissa autettiin siskoa ja kaikilla oli hyvä mieli

jos nöyrtyy ollessa voimissaan yhtiö rossi parkui miesten esityksen

silloin kun esimerkiksi kevyempää rakentamista tehdään sitä on osattu kautta aikain suomessa haja asutusalueella tehdä miksi sitä ei tulevaisuudessakin osattaisi

ennuste kärjen

arvoisa puhemies

mutta kysymys kuuluu miksi me ajattelisimme niin että se on huono asia jos syntyy ihmisille auttamisen halua alhaalta ylöspäin lähtevää auttamisen halua

edustaja lehti ansiokkaasti silloin esimerkiksi omalla myötävaikutuksellani sai siihen mietintöön lausuman tästä asiasta

tämäntyyppisiä arvioita toivoisin tehtävän

jos muuttamista joudutaan tekemään kyllä se muuttaminen täytyy ehdottomasti tehdä veronkevennyksiin sinne asteikon yläpäähän

tässä puhuttiin miten yrittäjät suhtautuvat arvonlisäveroon

tässä uudessa lakiehdotuksessa pienetkin yhteisöt tarvitsisivat yhtä byrokraattisen ja kalliin ja hitaan rahankeräysluvan ja minusta se on erittäin huono asia

edelleenkin koska tämä yrittäjien mahdollisuus pitää vapaapäivää ei nyt toteudu pyytäisin että tätä asiaa vietäisiin eteenpäin ja etsittäisiin vaikka kaupan yhteisillä sopimuksilla sitten jotakin ulostuloa tästä asiasta

totta kai se on pakko niellä mutta kyllähän yrittäjäjärjestö koko ajan on toivonut sitä että hyöty

kiitän tästä lainsäädännöstä ja haluan kysyä ministeriltä mitä voisimme tehdä vielä tuki ja ystäväperhetoiminnan lisäämiseksi

nosta

toivoisin vielä ja vetoaisin valmistelijoihin että tässä voitaisiin tehdä vaikkapa joitakin erityyppisiä portaita tai mikseivät edes ne yhdistykset jotka ovat jo hyviksi havaittuja ja patentti ja rekistö on lihahallinnossa kontrolloitu monimonituisin keinoinkseen rekisterihallinnossa monin monituisin keinoin kontrolloituja voisi vähän vapaammin jatkossa toimia

esityksen kaksikymmentäkahdeksan

arvoisa puhemies

sen lisäksi että tämä on myös resurssikysymys niin että se vähentää viranomaistarvetta se on myös inhimillinen tekijä ja aivan parasta osallistamista yhteiskuntaan se että ihmiset kokevat että heitä arvostetaan

lähiruoka puhututtaa tänään ja kun tästä käytiin aikoinaan lähetekeskustelua keskusta nosti paikallisten tuotteitten jakeluun pääsyn

arvoisa herra puhemies

mestaruus on myös kalat pystyvän myös nesteen esityksen kolmekymmentäkolme yksi kolmekymmentäkaksi kolme neljä kolme koivisto ui se on rikos on kyseessä oli viimeinen

se jos kokoomuksen linja on kiinteistöverojen yleinen korottaminen on mielestäni pelottava uusi linjaus

esimerkiksi valtion omistajaohjauspolitiikkaa on selkeästi kammettu nyt siihen suuntaan että halutaan omistaa silloin kun sillä on julkisen palvelun ja tasavertaisuuden tai esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta merkitystä

sanoin että näin ei varmasti tapahdu en usko että tämä hallitus alkaa ensimmäisenä keskittämään mutta kyllä minun nyt on peruttava puheeni

emme ole enää minkään keskeisen elintarvikkeen osalta omavaraisia

nimenomaan jos se kohdistuu maa ja metsätalousmaahan tämä olisi oikeastaan järkyttävä uutinen mutta ylipäätäänkin kiinteistöveron nosto on erittäin hankala asia sekä yrittäjyydelle että myös niille pienituloisille ikäihmisille jotka yksin pitävät sitä vanhaa mummonmökkiään ja kuitenkin maksavat suhteellisesti yllättävänkin korkeita kiinteistöveroja tästä rakennuksesta semminkin kun kiinteistöverojärjestelmä on luotu manttaalimaksun katumaksun tilalle ja siitä ei esimerkiksi haja asutusalueella ole vastiketta lainkaan ei piettyjä katuja tai katuvaloja

nimittäin jos kerran ei edes säästöjen vuoksi tehdä tätä kuntakohellusta vaan takana on pelkkä ideologinen keskittämisnäkökulma kyllä minun on tälle kannalle mentävä

meillä oli omalla maatilalla bussilastillinen maahanmuuttajia ja täytyy sanoa että jo pelkästään se että tämän keskuksen toiminnanjohtaja kertoi näistä kongolaisista naisista joita osa tästä porukasta oli ja jotka olivat olleet kolme kuukautta suomessa että hän näki heidän hymyilevän ensimmäistä kertaa suomessa ollessaan antoi minulle iloa monta päivää

on hyvä että meillä on luotu yhtiö joka pystyy toimimaan jatkossa nopeasti silloin kun esimerkiksi elisan kaltaisia omaisuuseriä on ostettavissa

yhdestä polkevat ehdotukset yhdestä kolmekymmentäseitsemän on tässäkin hän sanoi

nyt istui neljää kaveri olleiden käsitys että

esimerkiksi meidän tekninen toimemme on ostanut iät ajat palveluita naapurikunnasta rakennustarkastusta koska se on taloudellisesti järkevää

onko kukaan laskenut mitä kansalaisille maksaa se kun he hakevat palvelunsa kymmenien jopa satojen kilometrien päästä

tavoitteena valtion uudessa holdingyhtiössä solidium oyssä on yhteiskunnan kannalta tärkeiksi arvioitavien uusien omaisuuskohteiden hankkiminen nykyisten osakeomistusten säilyttäminen tai asteittainen vähentäminen

jokapäiväinen leipämme on nyt osa maailman suurinta bisnestä kaikkine lieveilmiöineen

muuttuuko tilanne parantuvatko sairaat nuorentuvatko seniorit syntyykö kuntaliitoksilla lisää lapsia

arvoisa puhemies

kun tässä eilen käytiin keskustelua niin huomasin että kaikki muut hallituspuolueet kokoomusta lukuun ottamatta irtisanoutuivat pakkoliitoksista

siitä on jo toista vuotta kun täällä yritimme valtiovarainministeri kataisen saada lupaamaan että lääkäreiden veronkiertoon puututaan

minun mielestäni olisi puhuttava siitä mitä palveluita kunnan tulee jatkossa järjestää ja pohdittava sitä jatkammeko vapaaehtoisissa kuntaliitoksissa edelleenkin tätä virkojen betonointia mitä te aiotte jatkaa

silloin valtiovarainministeri vähän kiemurteli ja totesi että ehkä voi olla ainoa keino puuttua tähän se että pääomaverotusta koetetaan hilata ylöspäin ja ansioverotusta alaspäin

arvoisa puhemies

ei voi eikä saa olla niin että joiltakin oppilailta voi olla tie poikki tulevaisuuteen jo ala asteen valinnaisuuksien perusteella

hallitus on tarvittaessa valmis pakottamaan kunnat liitoksiin mikäli kumppani ei löydy vapaaehtoisesti

en olisi uskonut että kokoomuksen ollessa pääministeripuolueena alkaa varuskuntien systemaattinen alasajo ja alueellisen maanpuolustuksen alasajo

perustuslaki ei estä pakkoliitoksia

sen sijaan se valinnaisuus jota koko itä suomi ja yrityselämä kaipaisi eli b kielen valinnaisuus ei ole mahdollista

pahinta on kuitenkin että tämä kansainvälinen lannoitejätti meillä monopoliasemassa toimiva yhtiö ei piitannut edes suomalaisten lannoitteiden saatavuudesta kun muualla sai vielä paremman katteen

kotimaisten elintarvikkeiden yliholhoavat säädökset voidaan purkaa vaarantamatta turvallisuutta

nyt kulttuuria ei mainita lainkaan valtakunnallisissa tavoitteissa

minusta tuntuu että keuruulla se on vähän enemmän kuin ikävä piirre kun teette siitä suomen historian suurimman rakennemuutospaikkakunnan

minua hämmentää tällainen juurettomuus

mielestäni lapsille ja nuorille tulee taata valmiudet kulttuuriperinnön tukemiseen ja kulttuuri identiteetin rakentamiseen sen jatkamiseen ja säilyttämiseen

kun todellisuudessa monet nämä keikkalääkärifirmat eivät juuri muuta omaisuutta omista kuin sen auton jolla sitten lääkäri kulkee sinne keikkapaikalle ja ehkä kannettavan läppärin niin siinä ei minkäänlaista todellista yritysriskiä ole ja näin työtä on sitten verotettu yritystulon mukaan

hallitus esittää monia elvyttäviä toimia jotka vaikuttavat vipuvarren tavoin

onhan se ollut hullua että meillä oli suomessa muikunkalastajia jotka halusivat kalastaa ja oli kalakukontekijöitä jotka halusivat ostaa sen muikun mutta kun perinteiseen menetelmään ei kuulu että siellä on valtavia elintarvikelaitoksia hyväksyttyjä elintarvikelaitoksia joissa tämä perkaus tapahtuisi niin tätä normaalia käytäntöä ei voinut tehdä

viranomaiset eivät tee aitoa riskinarviointia vaikka eduskunta on sitä vaatinut

on hienoa että ministeri kiviniemi on löytänyt yksinkertaisen lauseen eli osinko on ansiotuloa jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos

arvoisa puhemies

varastoinnin ja kuljetuksen aikana ruoka menettää sekä ravintosisältöään että makuaan

mutta nyt tämä ongelma on ratkaistu vähän rimaa hipoen

tämän puheenvuoron tarkoitus on se että meidän pitäisi tämmöisiä rimaa hipoen maalaisjärkisiä tulkintoja tehdä jatkossa yhä useammassa paikassa niin meidän olisi helpompi elää

elikkä näistä osakeyhtiöistähän ei sitä osinkoa ole jaettu nimenomaan sen sijoituksen mukaan vaan työpanoksen mukaan

ei auta vaikka sairaalan tai koulun keittiöissä kuinka laskettaisiin oikeanlainen ravintosisältö jos asiakas jättää sen syömättä

silloin on hyvä että sitä verotetaan kuten muutakin ansiotuloa

arvoisa herra puhemies

emme saa antautua siihen että keittiöalan ammattilaisten tehtäväksi jää vakuumipussien tyhjentely jonka seurauksena arvokas ammattitaito murenee ja työmotivaatio heikkenee

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön myötä mukaansa tämä täällä suomessa

meillähän on etenkin syrjäseuduilla murheena se että vaikka suomessa on lääkäreitä enemmän kuin koskaan ennen emme sinne syrjäseuduille lääkäreitä saa

keskustan eduskuntaryhmän mielestä julkisissa ruokahankinnoissa tulee ehdoton laatuvaatimus olla suomen lainsäädännön velvoitteet

arvoisa herra puhemies

kuten edustaja leppä totesi tärkeää on havaita se että tulevaisuudessa tämän res direktiivin myötä elikkä bioenergian kestävyyskriteerien myötä meille on tulossa uusia säännöksiä ja tässä on tavallaan kuin tie auki niihin uusiin säännöksiin

nyt loppujen lopuksi nähdään että tästä ei ollut kyse vaan on kyse siitä että kokoomus ei halua että pienpuulla olisi monta erilaista kohdetta minne sitä voitaisiin käyttää